ehkä tuosta äskeisestä puheenvuorosta arvostamani kollegan puheenvuorosta näkyy tällainen laajempikin opposition kuva eli katsotaan koko ajan menneisyyteen ja historiaan kun talousarvion käsittelyn yhteydessä pitäisi katsoa ennen kaikkea sinne pitkälle tulevaisuuteen

mutta arvoisa puhemies huomioiden suomen taloudellinen tilanne voi todeta että niin tämän vuoden toinen lisätalousarvio kuin myös ensi vuoden esillä oleva budjettiesitys painottavat aivan oikeita asioita

ensi vuoden talousarvio tiukasta talouden tilanteesta huolimatta jatkaa tämän hallituksen hyvinkin sosiaalista linjaa

budjetti myös painottaa työllisyyden hoitoa tukee monella tavalla kiitettävästi yritystoimintaa painottaa kuntapalvelujen turvaamista ja rakentaa uutta pohjaa uudelle kasvulle

onkin tärkeää että budjetissa on räätälöity erillistä kokonaisuutta nuorten ja vastavalmistuneiden nopeaan työllistymiseen kuten myös siihen että lisätään merkittävästi koulutuspaikkoja

tämän ja edellisten hallitusten aikaan kuntakenttää patisteltiin itseään toimimaan ja tekemään ratkaisuja kuntakentän toiminnan kehittämiseksi

suomen eu jäsenyyden jälkeen suomen poliittisessa päätöksenteossa tehtiin kaksi virhearviota joiden seurauksena muun muassa keskittymiskehitys on ollut todella rajua ja näyttää siltä että keskittymiskehitys maassamme edelleen jatkuu

on erittäin myönteistä että nykyisen hallituksen toimenpitein maan eri alueitten tasapuoliseen kehittämiseen on panostettu ehkä nyt kaavoituspolitiikkaa lukuun ottamatta

mutta on aivan oikein että nyt panostamme muun muassa uusiutuvan kotimaisen energian edistämiseen infrahankkeisiin tietoliikenne mukaan lukien ja erittäin myönteistä on että hallituksen vahva ote rakennemuutosalueitten tukemiseen esimerkiksi kajaanin osalta on aivan ratkaiseva ja oli aivan ratkaiseva

mutta kokonaisuutena on aivan välttämätöntä että haemme päättäväisesti ratkaisuja siihen että koko suomessa on mahdollista asua elää ja yrittää

kun tätä lainvalmistelua on seurannut ja keskustelua tämän ympärillä kuunnellut niin kieltämättä on tullut mieleen myös hiukan tällainen näkemys tai ajatus pyritäänkö tällä lailla ikään kuin vastaamaan myös jollakin tavalla tämän yhteiskunnan pahoinvointiin

varmasti aseturvallisuus lisääntyy mutta niin kuin tätä keskustelua seuranneina ovat kaikki huomanneet niin pelkona on myös se vaikeuttaako tämä ikään kuin näitten hyvien ja terveitten harrastusten harrastamista

arvoisa puhemies

tämän lainuudistuksen tausta sinällään on monellakin tavalla ihan ymmärrettävä mutta kuten tästä keskustelustakin kuuluu varmasti tämän lain valmistelun nopeus näkyy monella tavalla

se näkyy muun muassa hyvinkin suurina pelkoina metsästäjien ja ampuma aseharrastajien keskuudessa ja kuten monta kertaa täällä on todettu se myös näkyy meidän kaikkien edustajien sähköposteissa

tuntuu jotenkin siltä kun tätä lainvalmistelua on seurannut ja sen ympärillä ollutta keskustelua kuunnellut että on syntynyt ikään kuin kuva siitä että tällä lakimuutoksella pyrittäisiin hakemaan apua myös tämän yhteiskunnan kaikenlaiseen pahoinvointiin ja kouluongelmiinkin

mutta on tietysti selvä asia että ei tällä lailla voi löytää vastauksia niihin niitä varten on muut keinot

kieltämättä hiukan myös tuntuu siltä että tämän lakiesityksen kohteeksi joutuvat osittain ainakin myös väärät tahot

on huomattava että metsästäjien ampumaurheiluharrastajien reserviläisten tai keräilijöitten aseet eivät ole meille turvallisuusongelma jos ne pysyvät oikeissa käsissä

onkin tärkeä huomata että metsästyksellä ammunnan harrastuksella ja monilla muilla terveillä yhteisöllisillä aktiviteeteilla on edelleen tärkeä tehtävä myös nuorten kasvattamisessa yhteisöllisiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi

käymättä lakiesityksen tarkempiin yksityiskohtiin on todettava että lakiesitykseen sisältyy hyvinkin paljon esityksiä joiden osalta on suuriakin tulkintaepäselvyyksien riskejä ja myös esityksiä jotka ehken kohtuuttomasti vaikeuttavat järkevää harrastamista

valiokuntakäsittelyssä onkin syytä olla hyvin tarkka ja avoin jotta lakiesityksessä olevat ongelmat ja tässäkin salikeskustelussa esille nousseet epäselvyydet pystytään poistamaan

miten aseluvan hakijan sopivuus aseen hallintaan voidaan todeta ja selvittää käytännössä voidaanko käsiaseen saamisen edellytyksenä pitää kuulumista ampumaseuraan kykeneekö viranomaistaho selviytymään resursseillaan lupabyrokratiasta ja niin edelleen

aiemmin tässä debattikeskustelussa ministeri katsoi ettei lakiesityksellä ole muun muassa metsästystä vaikeuttavaa vaikutusta mutta kun lain lupamenettelyesitystä katsoo asia kuitenkin monella tavalla kyllä mietityttää

joka tapauksessa arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että valiokuntakäsittelyssä käydään erittäin laaja asiantuntijakuuleminen ja hallintovaliokunnan osalta valiokunnan puheenjohtaja tölli myös tämän lupauksen antoi

on ollut todella mukava kuunnella alan ammattilaisia tämän lakiesityksen pohjalta

itse olen kuunnellut tämän lakiesityksen osalta sellaisia opetusalan ammattilaisia jotka itse ovat olleet jo toista vuotta mukana tällaisessa valtakunnallisessa kelpo hankkeessa jolla siis kehitetään laatua perusopetuksessa kaiken kaikkiaan

heidän kanssaan keskustellessa on tullut hyvin selkeästi esille se että kaiken kaikkiaan tämä asia on erittäin hyvä kokonaisuutena nämä lakiesitykset ovat hyviä

toki siellä on tällaisia pieniä yksityiskohtia jotka vaativat vielä kuulemisissa sitten tarkennusta ja pohdintaa kuten edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille mutta kokonaisuutena näitä lakimuutoksia pidetään hyvinä

on erittäin myönteistä että nyt tämän esityksen mukaan on mahdollisuus kehittää perusopetuksen opettamisen laatua vastaamaan oppilaitten oppimistarpeita

käytännössä tämä tarkoittaa erityistuen muotojen muuttumista siten että erityisopetuspäätös ei ole enää samanlainen hallinnollinen päätös kuin nykyään

ymmärtääkseni tällä halutaan paitsi vähentää erityisoppilaitten määrää ennen kaikkea kehittää kouluja siihen suuntaan että systeemi itsessään ei tuottaisi ongelmia vaan sillä olisi välineitä tukea oppilasta tarvittavin keinoin

tietäähän se opettajille voisiko sanoa vähän enemmän vaivaa haastavien lasten parissa mutta ydin on nimenomaan siinä että opetuskäytänteitä eli porrastettujen tuen muotoja ja käytänteitä niitten sisällä kehittämällä haasteeseen pyritään vaikuttamaan

no toki voi sanoa myös niin että tämä on myös valtion yksi keino patistaa kuntia muutokseen kun automaattisia rahahanoja vähän pienennetään

mutta muutos on ihan tarpeellinen myös opettajuuden kehittämisen näkökulmasta eli kaiken kaikkiaan tämä on kokonaisuutena erinomainen lakimuutosesitys

arvoisa puhemies

mutta arvoisa ministeri koulutukseen liittyen maahanmuuttajien kotouttamisen osalta on aivan oleellista se millä tavalla heidän perusopetuksensa ja ammatillinen opetuksensa järjestetään

aivan kysymyksenä

onko meillä nyt tällä hetkellä riittävästi perusopetuksen aloituspaikkoja maahanmuuttajataustaisille ihmisille

arvoisa puhemies

ministeri puheenvuorossaan jo viittasikin keväällä tehtyihin ministeriön ja rikosseuraamusviraston uusiin linjauksiin vankilapaikkojen vähentämisestä ja uudelleen kohdentamisesta

nyt lehtitietojen mukaan ministeri on ilmeisesti vaasassa käydessään todennut että vankiloitten tilanne on suomessa kriisiytynyt

tätä tilannetta pahentaa kaiken kaikkiaan vielä se että vankimäärä ei näytä laantuvan samalla tavalla kuin viime keväänä esimerkiksi rikosseuraamusviraston laskelmissa oletettiin

tällä hetkellä siis tietyillä päätöksillä ajetaan toimivia vankiloita alas tai vähennetään vankiloitten paikkamääriä

olisiko arvoisa ministeri syytä kuitenkin nyt arvioida näitä keväällä tehtyjä päätöksiä vielä uudemman kerran

nyt viime aikoinakin on noussut esille vaatimus siitä että hallitus ottaisi käyttöön vielä tämän vuoden aikana maatilojen erillisen selviytymisohjelman jolla vahvistettaisiin maatilojen maksuvalmiutta velanmaksukykyä ja tuotannon kannattavuutta jatkuvasti heikentyvien markkinoiden paineessa

miten arvostettu ministeri suhtaudutte tähän odotukseen ja toiveeseen tällaisesta erillisestä selviytymisohjelmasta maatilatalouteen